hallituspuolueiden edustajat ovat tänään tässä salissa peränneet selkeää aikataulua kuntauudistukselle ja peruspalveluministerin sosiaali ja terveyspalveluiden selvitykselle

onko ministerin mielestä kunta vähäpätöinen identiteettikunta jos se vastaa kouluista päiväkodeista kirjastoista katujen kunnossapidosta urheilukentistä ja muista vastaavista palveluista

hallituksen kuntauudistus luo kolme eri hallintotasoa

melkoista himmeli ja byrokratiapuuhastelua

edustaja tynkkynen tuossa aiemmin puheenvuorossaan todisteli aivan oikein että vanhasen ja kiviniemen hallitusten aikaan ministeri vehviläisen johdolla panostettiin todella paljon rautateiden rakentamiseen ja korjaamiseen mutta se oli vain osatotuus koska silloin panostettiin myös tienpitoon ja niitä ei laitettu vastatusten

esimerkiksi puuhuollon määrärahan nimellä kulkeva rahoitus oli erittäin merkittävä koko suomalaisen perusväylänpidon ylläpidossa kunnostamisessa ja rakentamisessa

niillä on rakennettu ympäri maata eri tiepiireissä eri alueilla nykyisten ely keskusten alueilla erittäin paljon tiekohteita ja saatettu niitä kuntoon

paradoksihan on ollut se että hyvin usein metsäautotiet ovat kestäneet sitten yksityistietkin ovat kestäneet mutta kun valtion tielle on tultu niin siihen se kuorma onkin sitten humpsahtanut kiinni

sopii tietysti kysyä että no mikä ihme se siinä on sitten että eikö yksityisteitä arvosteta

nehän ovat osa tätä suomalaista äärimmäisen tärkeää pienhiukkasverkostoa jonka kautta meidän liikennöintimme kulkee joten tämä lisättynä tähän edustaja tynkkysen todisteluun tästä rautatiemääräraha asiasta

edustajat kääriäinen ja salolainen avasivat mainiolla tavalla puolustuspoliittisen keskustelun ministerin ehkä enemmältikin teknisen esittelypuheenvuoron jälkeen ja sen vuoksi on todella mielenkiintoista kuulla juuri niitä linjauksia mihin suuntaan suomen puolustus ja nimenomaan myös sen ydin sotilaallinen maanpuolustus on menossa

me tarvitsemme varmasti tulevinakin vuosina riippumatta siitä onko suomessa sotilaallista uhkaa vai ei suomeen järjestelmän jolla maata puolustetaan

onko se oma puolustus nojautuuko se johonkin eurooppalaiseen malliin vai onko joku laajempi liittoutuminen sitten tässä kysymyksessä

haluan myös todeta sen että näillä muillakin ilmiöillä on merkitystä suomessa siis alkaen sotilassoittokunnista reserviläistoiminnasta maanpuolustustoiminnasta ja tässä mielessä koko tämä maanpuolustuskehys ja puolustusministeriö edustavat paljon suurempaa alaa kuin puhtaasti tämä tiukka sotilaallinen maanpuolustus

arvoisa herra puhemies

skinnarin puheenvuoroon kyllähän palkansaajan kannalta oleellista on kuinka paljon jää palkkaa ja tuloa käteen eikä se mikä sen palkan suuruus on tai mikä ehkä se vero on vaan se mikä on se käteen jäävä osuus

tässä mielessä me emme elä enää sellaisessa maassa jossa voimme devalvoida sitten palkkaratkaisut

me olemme yhteisessä eurojärjestelmässä johonka arvoisat sosialidemokraatit te olitte suomen viemässä ja omalta osaltaan sekin on myös tässä taustalla

koko tämä kysymys on tavallaan hyvä mutta tietyllä lailla absurdi hyvä siinä mielessä että on paikallaan kiinnittää huomiota tuloeroihin mutta siinä mielessä absurdi että tämähän olisi pitänyt ja pitäisi osoittaa vaalien jälkeiselle seuraavalle hallitukselle

nyt kysytään aikooko hallitus puuttua kasvussa oleviin tuloeroihin ja antaa esityksen verotuksen rakenteen oikeudenmukaistamisesta sekä pääomaveron uudistamisesta

hallitukselta kysytään kysymys joka on tehty ja eduskunta on valmistanut tälle vuodelle budjetin ja olemme valmistautumassa vaaleihin ja uusi hallitus joutuu nämä asiat linjaamaan ja ratkaisemaan

tavallaan tässä mielessä on kyllä absurdi tämä kysymyksen muotoilu sen olisi voinut tehdä ehkä vähän ajankohtaan osuvammaksikin

köyhyyttä ei poisteta suomesta pääomaveron korotuksilla

keskustan ryhmäpuheenvuorossa ja monissa puheenvuoroissa tämä asia on nähty tunnustettu ja todettu ja siinä mielessä keskusta on halunnut olla sydän mukana tässä asiassa ja tunnistaa ne ongelmat mitä meillä on

on helppo syyttää hallitusta siinä tilanteessa jossa kansainvälinen talouslama taantuma on tullut myös suomen päälle ja olemme joutuneet näitä ongelmia kestämään

täytyy sanoa samalla lailla kuin savon sanomissa hauskasti luki tässä eräänä päivänä yleisönosastopalstalla että oppositio hiillosti hallitusta puoli tuntia sähkökatkoksista

heinäluoma kuten aiemmin päivällä sanoitte till tuohon summaan

mutta se on otettu juuri sen kulutuksen ylläpitämiseksi jotta kotimarkkinat vetävät silloin kun meidän ulkomainen vienti ei ole vetänyt

teillä on kyllä se mantra muun muassa liittyen ruoan arvonlisäverokysymykseen te olitte etukäteen sitä mieltä että sitä ei pidä tehdä

hinnathan kehittyvät aina

ainakin kansalaiset ovat tätä mieltä

minä en lähde tätä väittämään enkä sanomaan onko niin tai näin mutta siinä mielessä kyllä on selvä että jos ruoalla olisi korkein arvonlisäverokanta niin totta kai se näkyisi tuolla hinnoissa

arvoisa puhemies

tuloerojen kasvu ja verotuksen rakenne kiinnostavat meitä kaikkia mutta ne ovat suuren keskustelun alla nyt vaalien alla ja ovat seuraavan hallituksen keskeisiä linjauksia kuinka suomi viedään eteenpäin

herra puhemies

sen takia arvoisa puolustusministeri minä kaipaan edelleenkin että otatte kantaa myös näihin maanpuolustuksen ja sotilaallisen maanpuolustuksen linjoihin tässäkin budjettikeskustelussa

kun säästövinkkejäkin kaivataan kyllä sen haluan todeta tässä näin että ei ehkä nyt ihan hirveän paljon kannata panostaa näihin jalkaväkimiinojen tuhoamiseen

sekin työ on ehkä parempi käyttää joihinkin muihin tehtäviin koska on hyvä että kuitenkin vaikkapa vanhaa varastoa voi säilyä pahan päivän varalle jos ei muuta niin metallin arvon vuoksi

arvoisa ministeri oletteko valmis edistämään ruuan arvonlisäverotuksessa terveysvaikutteisten ruokien alvin laskemista ihan vaikkapa nollaan

arvoisa puhemies

tiedän että hallitus on tietoinen mutta aion tiedustella mihin toimenpiteisiin olette ryhtyneet niiden konfliktien estämiseksi joita marjamailla suomessa tapahtuu

ammattia harjoittavat marjayritykset ovat tuoneet poimijoita muun muassa aasiasta ja näiden poimijoiden ja suomalaisten välille on syntynyt jatkuvasti konflikteja

arvoisa herra puhemies

kiitoksia kaikille jotka ovat jatkaneet keskustelua tänne saakka

kun en ole päässyt tähän ydinenergiakeskusteluun vielä näiden kahden päivän aikana ollenkaan mukaan niin halusin kiirehtiä tähän joka tapauksessa että tulee asian tiimoilta myös asiaa pohdiskeltua osaltanikin

uskon että ensinnäkin vanhasen kakkoshallitus tulee jäämään historiaan sekä kotimaisen energian ja energiaomavaraisuuden nostajana ja toteuttajana että samalla myös sitten tietystikin ydinvoimaratkaisujen myötä

aiemmin ed

harva meistä kuitenkaan on valmis säästämään

kehitys vaan näyttää kulkevan niin että tuolle kulutuksellekin sitten oma paikka löytyy

on myös lähdettävä siitä että suomi tulevaisuudessakin on myös teollisuusmaa ja näin ollen teollisuus tuota energiaa tulee tarvitsemaan

kun nykyisen hallituksen eli kiviniemen hallituksen hallitusohjelmassa todetaan että hallitus toteuttaa uusiutuvan energian velvoitepaketin edellyttämät lainsäädäntöhankkeet ja tekee sitovat päätökset koko paketin tarvitsemasta rahoituksesta niin myös ministeri pekkarinen on kertonut tämän hyvin selkokielellä monta kertaa

on selvä asia että tämä on vaikka ei paketti niin silti myös kokonaisuus ja tässä kokonaisuudessa ilman muuta myös eunkin edellyttämä velvoitepaketti osuu ja on erinomaisen hyvä suomen kannalta

kun ajattelemme omaa sähköntarvetta työllisyyttä huoltovarmuutta tuontienergian korvaamista joka on myös tärkeä asia ja öljyn ja hiilen käytön vähentämistä niin tämähän on paras paketti mitä suomelle kerta kaikkiaan voidaan saada aikaan

on varmasti myös kuluttajan etu että meillä on enemmän tuotantoa koska markkinat vaan toimivat käytännössä niin että kun on tavaraa enemmän tarjolla niin se näkyy jollakin tapaa myös hinnoissa

on myös sanottu että kotimainen teollisuus ei investoi sitten uusiutuvaan energiaan kun yhtiöt suurelta osin ovat mukana ydinvoimayhtiöissä ja sitä kautta myös rakentamassa itselleen omaa kilpailuetua

omassa maakunnassani pohjois savossa esimerkiksi savon voima ja kuopion energia molemmat panostavat erittäin voimakkaasti juuri uusiutuvan kotimaiseen energiaan

sopii tulla katsomaan tervetuloa

samoin myös savon voima tekee paljon investointeja ja tässä mielessä tämä väite ei pidä paikkaansa etteivätkö nämä yhtiöt olisi kiinnostuneita myös sitten kotimaisesta energiasta ja uusiutuvan energian kehittämisestä ja eteenpäinviemisestä

kuinka paljon sitten teknologista hyötyä ydinvoiman kehittämisestä tulee se on kysymys jonka vastaamiseen varmaan paremmat asiantuntijat löytyvät mutta on varmasti paikallaan että suomi omalta osaltaan on myös tämän kotimaisen että myös ydinenergian kehittämisessä mukana ja sitä kautta myös saamme työllisyyttä ja pystymme luomaan itsellemme myös sitten tulevaisuuttakin ajatellen niitä teknologian ja teollisuuden tuotantoedellytyksiä millä sitten myös rakennamme vientiteollisuutta

herra puhemies

sen vuoksi tarvitaan tarkkaa viranomaisvalvontaa ja nimenomaan niin että turvallisuudesta ei tingitä missään vaiheessa

kuinka paljon julkinen keskustelu siitä kenenkä nimet pääsevät tuonne marmoritauluun tai mukaan vaikuttaa enpä usko juuri sen vaikuttavan ollenkaan mutta on ihan totta kai paikallaan että julkista keskustelua käydään

me teemme tässä pitkän tähtäimen ratkaisua ja omalta osaltani olen päätynyt tukemaan tätä kokonaisenergiaratkaisua joka pitää sisällään sekä uusiutuvan energian velvoitepaketin edellyttämät asiat että myös ydinvoimaratkaisut niin tvon kuin fennovoiman hankkeiden osalta

skinnari viittasi juuri tähän eduskunnan hyväksymän energia ja ilmastostrategian kysymykseen

että tätä ajatusta vaalitaan niin että saadaan tämä itäyhteys uudelleen

kuitenkin kun karttaa tarkastellaan ja myös valtakunnan rautatielogistiikkaa on hyvin ymmärrettävää että tuo yhteysväli jos se joskus toteutuu kulkee helsingistä kouvolaan ja sitä kautta sitten palvelee koko maan rataliikennettä laajemmalti kuin yksistään tässä aiemmin esitetyssä mallissa

ratoja tulee kehittää nopeuksia tulee nostaa ja kuten nyt on pystytty havaitsemaan juuri tämä allegro yhteys on ollut erittäin hyvä ja sillä päästään helsingin ja venäjän välisessä liikenteessä aivan uudelle tasolle

tässä suhteessa kehitys on kulkenut eteenpäin ja tämä on tämänkin hallituksen aikana tapahtunut erittäin mieluisa ja hyvä asia

toistaiseksi on vaan vielä valitettavasti niin että tähän idän pikajunaan aikovat savolaiset jäävät kouvolan asemalle minuutti kaksi sen jälkeen kun se juna pyyhältää

vr on luvannut kuitenkin aikataulukorjaukset seuraavaan aikatauluun jolloin päästään sitten siihen tilanteeseen että savostakin käsin tuohon junayhteyteen on mahdollisuus päästä kunnolla mukaan

joukkoliikenteeseen kohdistuu tulevalla vaalikaudella kaikkein suurin paine ja tässä on kyllä uuden hallituksen keskeinen asia siinä kuinka joukkoliikenteen tarpeet voidaan hoitaa

totta kai siinä on välillä eduskuntavaalit ja uusi hallitus mutta joukkoliikenne kaipaa ilman muuta sellaista kestävän kehityksen linjausta jotta se ei pääty niin kuin tämä kehys joka on täysin alimitoitettu ja riittämätön joukkoliikenteen tarpeiden kannalta

sanon näin että jos lähiliikenteessä olisi pääkaupunkiseudulla ollut yhtä pahasti aikataulut myöhässä kuin muualla suomessa niin täällähän olisi noussut täysi kapina

paineet kohdistuvat seuraavalle hallituskaudelle ja tässä on kyllä kun täällä on perätty milloin opposition milloin hallituksen yhteistyötä yhteistä harjoitusta meille kaikille ottaen huomioon vielä valtiontalouteen kohdistuvat paineet ja se kuinka tämä sitten hoidetaan